arvoisa puhemies

syrjäinen sijainti on harvoin kilpailuvaltti

arvoisa herra puhemies

ukrainan tilanne on erittäin vakava ja viime päivien tapahtumat ovat kiristäneet tilannetta edelleen

jos katsoo tulevan vuoden tai tulevien vuosien talouden haasteita suomen näkökulmasta ehkä suurin yksittäinen teema meidän talouden vakaudelle ja sille kuinka helppoa tai kuinka vaikeata taloudenpito suomessa on on se onnistummeko löytämään ratkaisun eurooppalaiseen talouskriisiin

perinteisestä periferiasta on tullut kansainvälisestikin huomion keskus jossa asioita tapahtuu kiihtyvällä vauhdilla ja laajalla rintamalla

arvoisa herra puhemies

tätä kolmatta lisätalousarvioesitystä laadittaessa talouden epävarmuus on sen kun vain lisääntynyt ja näin ollen tähän lisätalousarvioon pakollisten muutosten oheen on kytketty toimenpiteitä jotka vaikuttavat talouskasvuun positiivisesti

arvoisa herra puhemies

suomi ja eu tekevät joka tapauksessa parhaansa jotta järki ja vastuullisuus voittaisivat ja ukrainalaiset voisivat vapaasti määrittää ja valita oman tulevaisuutensa

arvoisa herra puhemies

työllä on itseisarvo

viimeisten kolmen vuoden aikana tehtyjen päätösten seurauksena suomi on vahvistunut maana jossa kannattaa tehdä työtä yrittää työllistää itsensä ja muitakin sekä investoida

monien maiden talousongelmat uhkaavat horjuttaa yhteiskunnallista vakautta ja lisätä ihmisten kokemaa epäoikeudenmukaisuuden tunnetta

jos onnistumme kasvu varmasti lähtisi niin suomessa kuin muualla euroopassa hyvinkin rivakkaan kasvuun rivakasti liikkeelle mikä toisi työpaikkoja työpaikkoja tarvitseville

viime viikolla julkaistu ipccn raportti osoittaa että ilmastonmuutos on merkittävä haaste niin suomelle kuin muullekin arktiselle alueelle

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

moni suomalainen on viime vuosien aikana pohtinut meneekö suomella hyvin vai huonosti sillä viestit ja faktat ovat osin ristiriitaisen tuntuisia

haluan omasta puolestani ja hallituksen puolesta lausua myös suuret kiitokset parlamentaariselle kontaktiryhmälle joka oli tätä työtä tekemässä sparraamassa tuomassa parlamentin näkemystä ja katsomassa hyvin aktiivisesti omalta osaltaan eteenpäin jotta selonteosta tuli toisaalta jatkuvuutta pitkää linjaa mutta myös sitten eteenpäin olevia ajatuksia sisältävä eli suuret kiitokset pako ryhmälle tästä

ajattelin käydä hyvin tiiviisti tämän esityksen läpi jotta aikaa jäisi debatille ja nimenomaan keskustelulle niistä aiheista jotka eduskuntaa kiinnostavat

johtuen siitä että tämä maailmantalous runtelee myös suomen taloutta hyvin vakavasti meidän on pitänyt tehdä päätöksiä joilla menoja supistetaan ja toisaalta sitten tuloja lisätään

tavoitteena on uudistaa suomea siten että myös tulevat sukupolvet voivat elää suomessa jossa on työtä yrittäjyyttä ja uudesta kasvusta syntyvää kestävää hyvinvointia

järkevämpää on tehdä rakenteellisia uudistuksia joilla vahvistetaan suomen kilpailukykyä lisätään työvoiman tarjontaa alennetaan rakenteellista työttömyyttä parannetaan yksityisen sektorin tuottavuutta sekä lisätään luovuutta julkisella sektorilla tuottavuuden ja tuloksellisuuden vahvistamiseksi

meillä hallitusryhmien puheenjohtajat ovat sopineet kun tiesimme että muutoksia tehtyihin päätöksiin on syytä tehdä tiettyjä täsmennyksiä tähän osinkoverokysymykseen

me tuossa puoliväli istunnossa ja erityisesti sitten kehysriihessä etsimme ratkaisuja kolmeen asiakokonaisuuteen joista ensimmäinen on tietysti valtiontalouden budjettisopeutus niin että voimme varmistua siitä että velkaantumiskehitys käännetään laskuun

sitä kautta sekä kunnat että valtio saisivat verotuloja joita voidaan sitten käyttää hyvinvointipalvelujen rahoittamiseen sekä velkaantumistahdin hillitsemiseen

olemme tilanteessa joka on erittäin valitettava kreikkalaisten ihmisten kannalta erittäin valitettava suomen eduskunnan kannalta ja suomalaisten veronmaksajien kannalta

kysymys on myös lähinnä siitä että meidän täytyy kaikissa olosuhteissa pitää huolta siitä että kilpailu vähittäiskauppasektorilla toimii koska se on paras tapa myös sitten hillitä hintojen nousua

minulle ei kilpailulaki kuulu mutta minä ajattelin että voisin vastata siltä osin kuin se koskee tätä paljon puhuttua tulevaisuusselontekotyötä

nyt ei omistajaohjausministeri haavisto ole paikalla hän on brysselissä mutta vastaan kysymykseen

vaikka ulkoiset haasteet vaikuttavat asemaamme ja päätöksenteon edellytyksiin päätös suunnan valinnasta on meidän omissa käsissämme

arvoisa herra puhemies

elvytyspolitiikka onnistui hyvin työttömyys on jäänyt oletettua matalammaksi vaikkakin tietenkin noussut kuten aina talouden suhdanteiden laskiessa

eli perusperiaatteet säilyvät

siinä on noudatettu sitä periaatetta että pääsääntöisesti vain teknisiä muutoksia tuodaan täydennyksenä

arvoisa herra puhemies

suomalainen hyvinvointi on tienhaarassa

mikäli tilanne olisi yliopistorahoituksen osalta niin huono kuin kysyjä antaa ymmärtää niin todennäköisesti kaikissa yliopistoissa olisi hätätila menossa mutta näin ei ole

välikysymyksessä lytätään hallituksen viime vuosien työllisyys ja talouspoliittiset toimet mutta yhtään ratkaisua lueteltuihin epäkohtiin ei esitetä

suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan syvimpään olemukseen

eli tästä näkökulmasta katsottuna yhteisen ratkaisun löytyminen euroopan talouskriisiin on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja työpaikkakehityksen kannalta aivan olennainen

ensinnäkin täytyy tehdä semmoinen asia selväksi että pekka himanen johtaa seitsemän hengen kansainvälistä tutkijaryhmää joka tekee työtä joka tukee hallituksen tekemää tulevaisuusselontekotyötä omalta osaltaan

eun osalta maidanin sekasortoisista viikoista on sanottava että eu ei missään vaiheessa pyrkinyt kriisin osapuoleksi

myös hallitusohjelman mukainen itä ja pohjois suomen kehittämistyöryhmä näkee raportissaan paljon mahdollisuuksia pohjoisen luonnonvaroissa ja meriteiden avautumisessa

maailmanlaajuinen finanssikriisi ja sen meillekin tuoma lama osoittivat että pohjoismainen malli ja suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ovat kestävin tapa rakentaa suomea

menetämme työpaikkoja ja investointeja valtio velkaantuu väestö ikääntyy ilmastonmuutos haastaa kaikkia yhteiskunnan rakenteita ja julkisen sektorin kestävyys heikkenee

kreikan taloustilanne on johtuvaista vuosikausien erittäin huonosta vastuuttomasta talouspolitiikasta

meillä käytetään joka vuosi useita satoja miljoonia euroja perustienpitoon mutta myös sitten suurempien liikennehankkeiden rakentamiseen

meidän pitää katsoa pidemmälle tulevaisuuteen ja oikeastaan on kolme asiaa kolme koria joihin meidän pitää löytää vastaus

on nähty että eri puolueissa eri ehdokkaiden heidän tukiryhmiensä kohdalla on tehty virheitä osa tahattomasti osa tiedostaen

meidän ajatuksemme on se että tämmöisessä taloudellisessa tilanteessa ei olisi eduksi jos eläkkeensaajien ja palkansaajien ostovoimaa leikattaisiin tuloverotusta kiristämällä

arvoisa puhemies

kriisimailla on itsellään suurin urakka tehtävänä mutta myös kansainvälisen valuuttarahaston eun ja euroalueen toimet ovat tarpeen pyrkiessämme hallitsemaan kriisiä

eun neuvottelutoiminta oli tärkeää ja ansiokasta ja uskon että eun ja tiettyjen eu maiden toiminnalla oli suuri merkitys sille että kymmeniä uhreja vaatinut väkivalta saatiin loppumaan

samalla on muistettava että esimerkiksi maailman talousfoorumin tänään julkistetun tutkimuksen mukaan suomen rakenteellinen kilpailukyky on edelleen maailman kolmanneksi paras

tulevaisuuteen ulottuvan arvion tekeminen on aina haastavaa eikä työn vaikeusastetta vähennä tälle ajalle tyypillinen epävarmuus mikä näkyy etenkin taloudessa niin suomessa kuin muualla

arktinen alue vetää puoleensa huomattavan määrän investointeja ympäri maailmaa mikä tarjoaa suomalaiselle arktiselle olosuhdeosaamiselle vahvan kysynnän

nyt näissä säännöissä nimenomaan haetaan muutosta siihen että jokainen maa noudattaisi sääntöjä ja sääntöjen rikkominen on entistä vaikeampaa

valtiontalouden tarkastusvirasto totesi että mikäli ennusteet joita nyt valtiovarainministeriö on tehnyt pitävät paikkansa niin meidän talouslukumme menevät ihan ennakoidulla tavalla ja pysymme kaikkien rajojen sisällä

maailmantalous on poikkeuksellisen herkässä tilanteessa koska luottamus useiden maiden kykyyn hoitaa velvoitteensa horjuu jälleen

tämä tarkoittaa koulutettua ja osaavaa työväkeä sekä kilpailukykyistä taloutta yhdistettynä tasa arvoa tuottaviin palveluihin ja huolenpitoon jokaisesta huolenpitoa tarvitsevasta

tämä on tilanne mutta niin kuin kaikki nyt hyvin tietävät sen niin hallitus ei päässyt yhteisymmärrykseen siitä osallistutaanko pieneen ydinjoukkoon mutta maita oli riittävästi jotta

arvoisa rouva puhemies

se on oikein koska ne ovat investointeja tulevaisuuteen ja ne tietysti mahdollistavat sitten hyvän elämän ja kasvun edellytykset eri puolilla suomea

toiseksi kun totesitte että olisi pitänyt kilpailuttaa niin valtioneuvoston kanslian lakimiesten mukaan sitä ei ollut välttämätöntä kilpailuttaa

ensinnäkin meidän on kyettävä uskottavasti puolustamaan julkista taloutta

silloin kun vakuussopimuksesta neuvoteltiin se oli niin kuin ehkä jokainen voi ymmärtää hyvin vaikea neuvottelu monesta syystä johtuen

totta kai inflaatiokehitys joka johtuu pääsääntöisesti raaka aineiden tuotteiden maailmanmarkkinahintojen noususta on huolestuttava

toisaalta kreikan tilanne on mennyt oletettuakin huonompaan kuntoon siitä syystä että kreikan tilastoviranomaiset suurella todennäköisyydellä myös poliitikkojen avustamina ovat tietoisesti johtaneet harhaan sekä omia kansalaisiaan että muita eurooppalaisia

velkaantumisen taittaminen on entistä haastavampi urakka meille suomalaisille ja toisaalta meillä on turhan paljon työttömiä ihmisiä ja kunnilta ja valtiolta verotulot uhkaavat hiipua ja sillä on tietysti oma seurauksensa

kun monella eurooppalaisella valtiolla on vaikeaa vaikuttaa se koko maanosan tilanteeseen ja luonnollisesti myös eu yhteisönä joutuu tilanteesta kärsimään

verotuloja tulee paremman talouskasvun ja pienemmän työttömyyden ansiosta aiemmin arvioitua enemmän

tämä johtuu uusien henkilöautojen ennakoitua vähäisemmästä myynnistä ja toisaalta siitä että uudet henkilöautot joita on myyty ovat entistä vähäpäästöisempiä mikä on siis sinänsä hyvä asia ja näin ollen verotulot myös sitä kautta pienenevät